niin kauan kuin ihmissalakuljetusta ja laitonta maahantuloa on siihen nimenomaan liittyy erittäin vakavia ihmisoikeus ja turvallisuusriskejä ja tämän takia on hyvä tuoda esille laitonta työvoimaa käyttäviin työnantajiin kohdistuvat sanktiot

lainaus edelleen

hyödynnetään täysimääräisesti nykyisiä ja uusia mahdollisuuksia rajavalvonnan tehostamisessa ja henkilöiden luotettavassa tunnistamisessa

on kyseessä siis laillinen elinkeino ja kun eläinten ahdistuksella muun muassa perustellaan tätä lakialoitetta niin on syytä myöskin varoittaa sellaisista toimenpiteistä joista laillisen elinkeinon harjoittajille aiheutuu tarpeetonta ahdistusta

tältä osin puheenjohtajuuskauden keskeinen aloitteeni oli nimenomaan laajennettua eurooppalaista yhteisvastuuta maahanmuuton rajavalvonnan ja turvapaikkapolitiikan alalla koskeva aloite

jouduin sisäministerin tehtävissä tutustumaan nimittäin siihen nurjaan puoleen jota nimitin jopa ekoterrorismiksi ja joka kohdistui voimakkaana jopa tämän elinkeinon ja turkiskaupan parissa työskentelevien perheisiin kotirauhan häirintänä ja jouduttiin perustamaan jopa näiden iskujen torjuntaan erikoistunut poliisiyksikkö

tällä aloitteella haluttiin varmistaa geneven pakolaissopimuksen täysimääräinen soveltaminen että oikeutta hakea turvapaikkaa kunnioitetaan koko euroopan unionin alueella ja edelleen turvapaikanhakijoista ja laittomasti saapuneista aiheutuvia kustannuksia alettaisiin nykyistä enemmän ja merkittäviltä osin korvata eun varoista

suomessahan taas hallitus rupesi miettimään onko tämä suomen oikeusjärjestelmän mukaista voidaanko työnantajiin kohdistaa rikosoikeudellisia sanktioita

mutta rahoituksen vastapainoksi varmistettaisiin maahanmuutto ja rajaviranomaisten toiminnan yhdenmukaisuus yhdessä hyväksyttyjen eurooppalaisten menettelyjen soveltamisessa

yhdellä kokouksella haluttiin tämä selvittää

taiveaho halusikin tehdä näistä kysymyksistä

mutta erityisesti minä varoitan myöskin siitä että ne innostavat ylilyönteihin sanotaan talon ulkopuolella joten tämä on hyvä että käydään asiallisesti tätä keskustelua täällä

maahanmuuttopolitiikassa on myöskin huomattava että eurodac rekisteröinti ja viranomaiskontrolli erityisesti rajavalvonta sekä laittomasti saapuneiden rekisteröinti pitää tehdä yksiselitteisen läpinäkyväksi jäsenmaiden ja instituutioiden kesken

mutta toinen asia on sitten se että me halusimme vielä kuulla mtkn varapuheenjohtaja ylisen kommentteja ja maidontuottajien näkökulmaa

tätä ei mahdollistettu

huomauttamista

tämä aloite hyväksyttiin siis eurooppa neuvostossa ikään kuin keppi ja porkkana mallinen asia ja tätä ei ole suomen hallitus pitänyt oikeus ja sisäministerineuvostossa esillä

se on hyvä eduskunnan pöytäkirjaan merkitä

se on erittäin uskomatonta koska nimenomaan tämä laajennetun yhteisvastuun malli on ainut joka on myös koko euroopan laittoman maahanmuuton hallinnan lähtökohta

nyt tätä asiaa on tuotava esille

täytyy sanoa että minä olen myös hyvin surullinen koska en näe oppositiossa yhtään puoluetta enkä kansanedustajaa joka tässä tilanteessa tunnistaisi tämän kriisin perimmäisen ytimen eli nimenomaan säätelemättömän ja valvomattoman kapitalismin ja rahamarkkinoiden seuraukset

toivoisin hallintovaliokunnan erityisesti tiedän puheenjohtajan tätä asiaa arvostavan tähän jatkossa paneutuvan

sitä on valiokunta tiukentanut ja samoin maasta poistumisen edellytyksiä oli tältä osin korjattu

sieltä tämä pitkälti lähtee sokeasta uskosta vapaiden markkinavoimien kykyyn hallinnoida ja hillitä riskejä ja täydellisestä valvonnan puutteesta

tältä osin täytyy sanoa että perussuomalaiset ovat kyllä helposti osoittelemassa ongelmia mutta nimenomaan näistä kasinokapitalismin perimmäisistä syistä joiden takia suomessa ja euroopassa sadat miljoonat syyttömät tänä päivänä kärsivät te ette puhu missään vaiheessa

tältä osin muun muassa alaikäiseksi ilmoittautuneiden määrä joka lähenteli tuhatta viime vuonna osoittaa sen että meidän hallintomme ei ole reagoinut muiden pohjoismaiden kasvattilapsi ynnä muuta

ikätestit pitäisi välittömästi ottaa käyttöön

arvoisa puhemies

ihan lopuksi sosialidemokraatit ovat nimenomaan pitäneet ja kantaneet huolta siitä että tulevaisuudessakin turvataan koko maassa alueellisesti tasa arvoinen julkinen korkeakoululaitos joka tukee aluekehitystä ja elinkeinoelämän edellytyksiä

arvoisa puhemies

toistamatta täällä jo moneen otteeseen käytyä keskustelua haluan kuitenkin vielä painottaa että suomen kannalta on kyllä tärkeätä että me arvioimme suomen erityisolosuhteet ja muun muassa siitä johtuvat kansalliset kilpailukykyyn ja selviytymiseen liittyvät asiat

muun muassa liikennepolitiikkaan liittyvät edunvalvonta asiat laiminlyötiin jäsenyysneuvotteluissa ja nyt näissä ilmasto ja energiastrategisissakaan asioissa ei ole riittävästi muistettu lähestymistapana tätä

mutta kyllä keskeistä on esimerkiksi se että me emme todella anna tulevalle turvapaikanhakijalle mahdollisuutta ohittaa kaikki työlupakäytännöt jotka järjestelmät ovat olemassa esimerkiksi että ulkomailta ei kannata hakea työlupaa suomeen vaan kannattaa tulla ilmoittautumaan turvapaikanhakijaksi

on erittäin tärkeätä että nähdään suomen kansainvälinen kilpailukyky ja sen turvaaminen nimenomaan logistisen takamatkan kurominen kilpailijoihin nähden

tältä osin valitettavasti aikaisemman hallituksen valmistelussa nimenomaan pohjoisen ja venäjän strategia puuttuu ja näin puuttuu muun muassa eun ten t ydinverkosta vitostien ja savon radan kehityskäytävä

niillä voi olla merkitystä koko merenkulkuun myöskin tuontiin liittyviin ratkaisuihin koska suurin osa ehkä kolmasosa siitä aluskannasta joka liikennöi tällä hetkellä suomeen saattaa valita näiden tulevien vaatimusten takia sen jälkeen muut meret kuin itämeren

tätä valtiovarainvaliokunta on huomauttanut useammassa yhteydessä myös tässä mietinnössään jonka se on antanut tästä selonteosta samoin kuin laaja alaista näkökulmaa jota sinänsä haetaan selonteolla heikentää kyllä semmoinen kokonaisvaltaisen ja poikkihallinnollisen kehittämisotteen jääminen yleiselle tasolle

haluan vain tämän että todetaan että suomen on kansallisten erityisolosuhteiden pohjalta varmistettava myöskin kansallinen kilpailukyky näissä asioissa osin edustaja eestilän viittaamissa turvekysymyksissä ja yhtä lailla muissa ratkaisuissa arvioitava niitä vaikutuksia

me tarvitsisimme vahvempaa liikennepolitiikan ja kilpailukyvyn välistä sidettä ja tätä asiaa on kyllä vahvistettava jo vuotuisten talousarvioiden valmistelunkin kautta

sitten toinen kysymys on nimenomaan tämän uuden uusiutuvan energian ja energiaosaamisen varmistaminen

arvoisa puhemies

saimaannorpan suojelussa on myös aluekehitykseen ja itä suomen brändiin ja vetovoimaan liittyvä näkökulma

tässä suhteessa kyseessä on paitsi suomen kannalta myös itä suomen vetovoiman ja myös markkinoinnin kannalta tärkeä asia joka pitäisi myöskin muistaa

minä totesin että niin olette eli te olette ollut kokoomuksen paras ase suomalaista työläistä ja palkansaajaa vastaan olette käyttänyt porvarien puheita ja nimenomaan työväenliikkeen heikentämiseen

tässä suhteessa minusta olisi ehkä hyvä että asiasta käytäisiin vähän laajempaakin keskustelua myös maakuntaliittojen puitteissa koska ei ole erinomaisen hyvä lähtökohta että eu komissio antaa ensimmäisen virallisen huomautuksen saimaannorpan suojelun riittämättömyydestä jos käperrymme puhtaasti vain selittelemään suojelutoimia tai niitten riittämättömyyttä

ja nyt kyllä täytyy sanoa että tämä kyllä jälleen näkyy tässä

te ette ollenkaan tunnusta sitä että nyt koko tämä järjestelmä sääntelystä vapautettu raskaasti velkavivutettu ja todellisuudelle vieraaseen algebraan järjettömiin johdannaisjärjestelyihin ja finanssisisäpiiriläisten ylivaltaan perustuva talousjärjestelmä on kestämätön ja se on aiheuttanut satojen miljoonien syyttömien ongelmat

tältä osin valitettavasti jouduttiin muun muassa varkaudessa kiitos opetus ja kulttuuriministeri gustafssonin avun aikamoiseen taisteluun että varmistettiin paikallisen energiateollisuuden koulutuksen jatkuminen paikkakunnalla

totta kai myöskin monien valtioiden valvontajärjestelmät ovat pettäneet ja siinä tietysti euro ja eu kritiikki ovat myös paikallaan

tässä on nimittäin myös sellainen näkökulma joka itä suomen kannalta yleisen kuvan lisäksi pitäisi muistaa että jos tätä ei pidetä oikeasti käsissä ja saimaannorpan suojelussa ei onnistuta niin joudutaan sellaisiin paineisiin ja ratkaisuihin joissa alueen asukkaiden vapaa ajan kalastajien ja ammattikalastajien ja ylipäänsä saimaan hyödyntämisen näkökulmasta tulee myös tarpeettomia ylilyöntejä ja rajoituksia

se edellyttää tämän kansainvälisen teollisuuden tarvitsemien liikenne ja kuljetusyhteyksien ja koulutuksen turvaamista

sen takia tämän saimaannorpan suojelu uhanalaisena lajina olisi edellyttänyt kiireellisempää toimintatapaa kuin saimaannorpan osalta on ollut mahdollista tai mitä sen osalta on tapahtunut

yhtä lailla kuin metsäklusterin ja metsäteollisuuden myöskin selluteollisuuden toimintaedellytykset tämän rikkidirektiivin vaikutusten yhteydessä on varmistettava koska ei meillä kotimaista uusiutuvaa energiaa ja koko bioenergian edellytyksiä ole jos selluteollisuutta ei pidetä pystyssä

tästä on monta vuotta puhuttu mutta tässä on ollut eräs tekijä tämä meidän perinteinen maa ja vesialueita omistavien ylikorostunut asema

se on näkynyt maa ja metsätalousministeriön kalastusoikeuksien käsittelyssä vapaa ajan kalastajien näkökulmasta mutta se on myös ollut tässä saimaannorpan suojelussa

puhemies

on koko ajan katsottu että omistusoikeus vesialueiden omistajien osalta on ollut erittäin korkea prioriteetti maa ja metsätalousministeriössä

sitten siitä on haettu tällaista poliittisesti kelpoa ratkaisua jossa saimaannorppa ei ole ollut ensisijainen vaan on katsottu millä tavalla maanomistajien kanssa voidaan edetä

tässä on nyt tunnustettava se että meidän lähtökohtamme on ongelmallinen koska suurin osa kaikista osakaskunnista on toimimattomia

tältä osin minusta on selvästi tunnustettava niin kuin vastalauseessani haluan maa ja metsätalousvaliokunnassa selvästi sanoa että niin norpan kuin vapaa ajan kalastajien näkökulmasta yhtenäiset selkeät asetuksella luodut rajoitusalueet ovat selkeästi parempi vaihtoehto kuin sopimuksella aikaansaadut rikkonaiset rajoitusalueet johtuen juuri myös tästä lähtökohdasta

siinä on siis myös turvallisuuteen liittyviä ulottuvuuksia joita olisi syytä tarkemmin selvittää ja myöskin sen viivästymisen vaikutuksia ja perussyitä

kyllä myöskin fennovoiman hankkeen uudelleenarviointi sen yhteydessä olisi todennäköisesti perusteltua

minusta pitää nyt välittömästi luoda asetuksella ja valtioneuvostolle ja maa ja metsätalousministeriölle annetuilla valtuuksilla selvät rajoitukset että saimaannorpan suojelu varmistetaan

tämäntyyppinen asia että tämä on ohitettu näin yhdellä lauseella että ydinvoiman asema on muuttunut useassa maassa on minusta kysymys johon myöskin eduskunnassa pitäisi kuitenkin uskaltaa eri näkökohdista tarttua

siitä olen pahoillani että maa ja metsätalousvaliokunnassa puheenjohtajan johdolla hallituspuolueet halusivat pitää tavatonta kiirettä koska viime viikolla oli vielä käsitys että asiaa voidaan vielä avata

tässä ehkä on nyt taustalla juuri se että halutaan ikään kuin runtata nopeasti eu komissiolle viestiä mutta minusta se saattaa toimia jopa päinvastoin

myöskin valmistelussa on selvästi ollut puutteena se että maa ja metsätalousministeriössä ei ole sanktiopuolta käyty läpi oikeusministeriön tai muiden viranomaisten kanssa eli aika olennaisia puutteita myöskin tässä asiassa on

on ollut erittäin tärkeätä että on ollut pioneereja jotka ovat nähneet asian ja yrittäneet toimia niillä työkalupakin välineillä mitä on ollut lähinnä vapaaehtoisella puolella eteenpäin mutta tämä on jo pitkään selvästi huutanut poliittista haltuunottoa saimaannorpan suojeluun

se tapahtuu juuri niin että valtioneuvostolle ja maa ja metsätalousministeriölle pitää eduskunnan selvästi viestittää että tarvitaan selkeät rajoitukset ja päätökset

kilpailukyvyn ja taloudellisen kasvun edellytyksenä liikennepolitiikan merkitys tulee korostumaan ja totta kai se on voimavarakysymys myöskin mutta kyllä tällä hetkellä on se momentum jossa nimenomaan on varmistettava raideliikenteen puolelle nyt painotus ja venäjä strategian mukaisesti myöskin tähän liittyen rajaliikenteen vahvistaminen

valtiovarainministeri kataisen ja suomen hallituksen kantanahan oli pitkään vastustaa saksan ja itävallan esityksiä euroopan unionin ecofinissä laajentaa tätä kokeilua ja oli erittäin tärkeätä että eduskunnassa ja myös hallituspuolueiden sisällä käyty keskustelu muutti tässä hallituksen kannan viime talvena

kyllä pitäisi tajuta että venäjän mahdollisuudet ovat muutakin kuin vaalimaaimatra väli joka on itsestään selvä tärkeä kulkuyhteys

arvoisa puhemies

kun olen se puhuja johon viitattiin joka puhui hallituksesta joka toimii kuin hidastetussa filmissä tarkoitin sillä nimenomaan sitä käsittelyä mikä tämän vuoden talousarvion yhteydessä oli jolloin oli tiedossa jo mitä toimia pitää tehdä mutta hallitus siirsi tälle keväälle ne lisäbudjettiin liittyvät elvytystoimet

tältä osin tämä on myönteinen asia

nyt on vaan edellytettävä että myös ne muut muun muassa verotustietojen käyttöönsaanti ja muun muassa valtion tukia saaneiden yritystenkin verotustiedot ja vastaavat muut kohdat etenisivät

kyllä tämä vähän hidastettua on ja sanotaan näin että hallitus ei ole tunnustanut nimenomaan sitä miten tämä taantuma on muuttunut lamaksi ja finanssikriisi työllisyyskriisiksi

sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajalta olisi odottanut puhetta tämän kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentämisestä siitä miten nämä voimavarat tosiaan voitaisiin suunnata

mitä muun muassa kelamaksun työnantajamaksun poistaminen tulee vaikuttamaan kansaneläke etuuksiin ja ylipäänsä kuntien mahdollisuuksiin hoitaa sosiaalista kriisiä ja sosiaalista turvallisuutta

larikalla menevät kyllä nyt käsitteet sekaisin mitä tulee turvapaikanhakijaan pakolaiseen ja maahanmuuttajaan ja olen hyvin huolissani siitä kun nimenomaan yleinen suomen linja on ollut tähän saakka se että maahanmuuton määrällinen ja laadullinen hallinta on tärkeää työmarkkinoiden vakaudenkin kannalta että meidän pitää arvioida itse myöskin aktiivisesti mitä tämä ikärakenne ja eri elinkeinojen kehitys vaatii omien kansalaisten työllisyys ja koulutus myöskin huomioon ottaen työmarkkinoiden vakaus

nyt tämä aktiivinen työperäinen maahanmuutto ei voi tarkoittaa sitä että turvapaikkajärjestelmä ei ole hallinnassa että laiton maahanmuutto on ovet ja ikkunat auki systeemillä

euroopan unionissa on oikeasti haluttu aktiivista työperäistä maahanmuuttoa mutta samalla torjua laitonta maahanmuuttoa siihen liittyvää ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppailmiötä

puhemies

tältä osin tuntuu että nyt ollaan vaarallisella tiellä kun ikään kuin puhutaan näistä kaikista maahanmuuton nimissä

zyskowiczin johdolla järjesti operaation taas jotta nämä tärkeät tähän vakavaan taloustilanteeseen liittyvät valtiontalouden tasapainottamistoimet ja muun muassa meidän keskeiset välttämättömät veroratkaisut ja toisaalta tämän talouskriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentäminen työllisyyden ja perusturvallisuuden hoitaminen jätettiin yön selkään ed

asia on niin että nyt ovat kyseessä niin tärkeät valtiontaloutta ja yhteiskuntaa koskevat asiat kysymys on muun muassa sosialidemokraattisen puolueen tekemistä vaihtoehtoisista keskeisistä talousarviolinjauksista koko parlamentaarisen järjestelmän kannalta hallituksen ja opposition välisestä talouspoliittisesta keskustelusta että on tärkeää että hallitus ja valtiovarainministeri joutuvat ottamaan kantaa myöskin tältä osin tehtyihin talousarviota ja talouspoliittista linjaa koskeviin vero ynnä muuta

arvoisa puhemies

tätäkin voidaan nyt kritisoida oliko se oikea painotus olisiko ollut joitain muita liikenneturvallisuutta parantavia konkreettisia tarpeita

harmaa talous on liitetty pitkiin aliurakointiketjuihin sillä pääurakoitsijoiden työvoiman määrää rajoittavat korkeat työvoimakustannukset ja pääurakoitsijat eivät kuitenkaan aina tiedä ketkä työskentelevät ketjun häntäpäässä

aliurakoitsija jättää arvonlisäveroa maksamatta vaikka pääurakoitsija vähentää alaurakoitsijan laskuttamat arvonlisäverot omassa verotuksessaan

erityinen ongelma on kuittikauppa harmaassa taloudessa ja aliurakointiketjun alapäässä harmaan talouden alueella toimivat urakoitsijat peittävät maksamansa pimeät palkat tekaistuilla aliurakointi tai tarvikelaskuilla jotka hankitaan tätä tarkoitusta varten perustetuilta tai kuittikauppiaiden haltuun siirtyneiltä yrityksiltä

lisäksi tällä oli tietysti totta kai se vaikutus että se sitoo tietysti maa ja metsätalousministeriön voimavaroja ennen budjettiriihtä

meillä on tässä tapauksessa useita satoja tapauksia koko ajan poliisin selvitettävänä

toinen puoli on se että tässä luodaan nyt kuitenkin huolimatta mietinnön painotuksesta subjektiivista oikeutta lemmikkieläimille tilanteessa jossa meillä ensinnäkin maatalouden karjatalouden ja maitotalouden paineet ovat erittäin kovat

ja rakennusala on nimenomaan se jossa jatkuvasti riittää uusia yrittäjiä väärinkäytösten helppouden pienen kiinnijoutumisriskin ja toiminnasta saataviin tuottoihin verrattuna vaatimattomien seuraamustenkin takia

arvoisa puhemies

siellä pitää turvata apu

viime vuosina poliisin tutkittavana on ollut kuten sanoin erittäin paljon vakavia huumekauppa ja muihin rikoksiin sekaantuneiden rikollisorganisaatioiden harjoittamaa laajamittaista rakennusalan aliurakointia jossa on kuittikauppaa kertakäyttöyritystä ja erilaisten bulvaanijärjestelyjen muotoja

kolmas on eläinlääkärien päivystys ja työssäjaksamisen kysymykset sen lisäksi että tietysti koulutuksessa tarvitaan näitä valiokunnan ihan oikein korostamia erikoistumishommia ja me vastaamme tällä lailla tämän päivän tilanteeseen

lyhyesti voisi todeta että nyt näemme säätelemättömän ja valvomattoman kapitalismin ja rahamarkkinoiden seuraukset

arvonlisäveron laiminlyönnit on havaittu vakaviksi ongelmiksi myöskin monissa eu maissa ja tästä johtuu että nimenomaan tämä käännetyn arvonlisäveron kokeilu jota on nyt viety eussakin eteenpäin on ollut muun muassa saksan ja itävallan ja ruotsin erityisessä suojeluksessa

minä olen hyvin huolissani nimenomaan eläinlääkärikunnan kyvystä ja jaksamisesta näissä paineissa joissa pitäisi ehdottomasti kuitenkin ensi sijalle laittaa kovassa paineessa olevan maitotilallisen tilan toiminnan tukeminen verrattuna siihen että koiran ja kissan hoidossa on naapurustossa ongelmia

sokea usko markkinoiden kykyyn hallinnoida ja hillitä riskejä on ollut yksi syy muun muassa valvonnan puutteeseen valvonnan pettämiseen ja tältä osin mekin finanssivalvonnan osalta vasta opettelemme omaa takapihaamme hoitamaan

mutta tässä on nyt syytä kyllä todeta kun meillä tapahtui tämä äkkiherääminen hallituksen piirissä kiitos eduskunnan ja sanon suoraan muun muassa ed